valtiot eivät poikkea tavallisista ihmisistä siinä suhteessa että ylivelkaisella ei koskaan ole mahdollisuutta sanella itse millä ehdoilla sille rahaa lainataan

tänään suomessa työ on silputumpaa epävarmempaa ja itse asiassa suomalaista työtä teetetään laittomimmilla ehdoilla kuin koskaan

tätä tilannetta ovat kreikassa jo useamman vuoden ajan hyväksikäyttäneet rahoituskeinottelijat jotka tiesivät että ylisuuret korkovoitto odotukset toteutuvat koska euromaata ei yksinkertaisesti päästetä vararikkoon

valtion ja kansainvälisen yhteisön rooli toisen valtion rahoittajana ja lainoittajana on asia jossa käytetään sekä valtaa että toivottavasti myös vastuuta

olemme kuulleet paljon määkimistä nähneet paljon susien pakoilua mutta itse asiassa varsinaisia toimenpiteitä ja tekoja emme ole nähneet

räikeimmin ristiriita hallituksen sanojen ja tekojen välillä näkyy työsuojelun tämänhetkisessä tilanteessa

nyt näiden ehtojen kautta imf ja eurohallitukset kohdistavat iskunsa täysin ideologisista syistä kreikan julkiseen sektoriin mutta jättävät esimerkiksi kreikan käsittämättömän suuret puolustusmenot samaan aikaan rauhaan koska kreikka on luvannut shoppailla eurooppalaisissa asetehtaissa

tavalliset kreikkalaiset eivät tarvitse enää yhtään uutta roistoa joka romuttaa lasten mahdollisuudet koulunkäyntiin terveyspalvelut ja nuorten työttömien tai pienituloisten eläkeläisten toimeentulon kreikassa

kuitenkin olemme tilanteessa jossa juuri työsuojeluviranomaisten työpanosta tarvittaisiin johtuen siitä että eri harmaan ja mustan talouden ilmiöt ovat levinneet laajasti ei pelkästään pääkaupunkiseudulle ei pelkästään rakennusalalle vaan näyttävästi ja kattavasti koskien lähes kaikkea työtä ja lähes kaikkia alueita suomessa

kreikan kansa ei ole tämän tarinan roisto ja suomen kansa ei ole pankki eikä suomen kansan kustannuksella saa harjoittaa koronkiskontaa tai sijoituskeinottelua saatikka suojella epäeettisin keinoin voittoja käärineitä

työturvallisuus on vaarantunut suomessa merkittävällä tavalla jopa siinä määrin että heikkojen työsuojeluresurssien seurauksina suomessa on laiminlyöty työturvallisuussääntöjä ja toimia siinä määrin että on jopa menetetty ihmishenkiä työpaikoilla

ison riskinoton poliittisena vastuunkantajana eduskunnalla on oikeus saada vastaus näihin kysymyksiin ennen kuin voimme omalla puumerkillämme siunata asian

työsuojelupiirien heikko asema näkyy myös siinä että yhä useammalle suomessa työskentelevälle ei kerry sosiaaliturvaa ei tämän päivän sairastamista varten eikä tulevaisuuden eläkettä varten

tarvitsisimme selkeästi lisää resursseja työsuojeluun

muutama vuosi sitten itse sain kokea mitä tarkoittaa kun työsuojelu pystyy puuttumaan asioihin

olin siihen aktiivisesti mukana elokuva alan toiminnassa ja korviimme kantautui useampikin tapaus jossa kolme perättäistä elokuva alan työnantajaa oli jättänyt maksamatta sosiaaliturvamaksut ja laiminlyönyt muun muassa ihan normaaleja lakimääräisiä tuntiseurantoja

mutta työsuojelutarkastuksen jälkeen rehelliset elokuva alan yrittäjät jotka ovat huolehtineet työntekijöistään ja toimineet lain puitteissa ovat saaneet lisää pontta toiminnalleen koska nyt on työvälineitä puuttua epärehelliseen yrittäjyyteen

yksittäinen elokuva alalla työskentelevä henkilö pienestä populasta jota alalla ylipäätänsä työskentelee ei pysty eikä uskalla epävarmojen tulevien työsuhteitten toivossa nousta barrikadeille edellistä työnantajaansa vastaan

tällaisten työntekijöitten joiden leipä riippuu siitä hyväntahtoisuudesta ja siitä että myöskään työnantajat eivät käänny joukkona yksittäisiä työntekijöitä vastaan apuna olisi ehdottomasti se että isompi porukka vaikkapa ammattiliitto pystyisi toimimaan näitä epärehellisiä työnantajia vastaan

arvoisa puhemies

mielestäni hyvää tässä asiakirjassa on se mikä aina välillä tuppaa tässä talossa unohtumaan että tämä asiakirja lähtee siitä että riistettyä ei syyllistetä vaan riistäjää

nauclerilla ollut syyllistää marjanpoimijoita vaan niitä jotka epäeettisillä ja epämoraalisilla ja usein myös lainvastaisilla keinoilla käyttävät työvoimaa suomessa

tämä ei koske varmaankaan rehellistä marjanpoimijayrittäjää eikä rehellistä rakentajaa eikä rehellistä teollisuusfirmaa mutta itsekin tiedän että olen syönyt veriappelsiineja jotka on tuotettu ihmiskaupan uhrien työpanoksilla olen käyttänyt kahvilapalveluita joista osa on tuotettu ihmiskaupan uhrien palveluilla ja olen nähnyt myös kokonaisia teollisuuslaitoksia eteläisessä euroopassa joita pyöritetään ihmiskaupan uhrien voimin

naucler täällä jo totesi ihmiskauppa on globaali ongelma joka on osa kansainvälistä rikollisongelmaa

olen huolestunut siitä että puhemiesneuvosto on lähtenyt kohtuullisen kapea alaisesta näkökulmasta valiokuntia valitessaan

koska jo tässä raportissakin todetaan että suomi on lähinnä kohdemaa tai kauttakulkumaa osaan näistä ongelmista ei pystytä vastaamaan suomalaisen hallintovaliokunnan tai suomalaisen lainsäädännön kautta

toki toivon että näillä kahdella valiokunnalla on merkittävä panos siinä minkälaisia signaaleja lähetämme myös lähtömaassa toimiville ihmiskauppiaille

itse kuitenkin näen että tämä ongelma on niin laaja ja niin suuri että siihen pitäisi myös muutaman muun valiokunnan pystyä sanasensa sanomaan

mielestäni kuten tässä raportissakin todetaan uhreilla pitäisi olla oikeus muun muassa sosiaali ja terveyspalveluihin jotka tukevat heidän selviytymistään tästä tilanteesta ja selviytymistä arjesta sen jälkeen

ongelma on että siellä näitä ihmisiä kohtaavat silppu ja pätkätyöt ja senpä takia paitsi vuokra asuntojen määrästä pitäisi puhua myös siitä vuokran tasosta

onhan se tietysti aika onnetonta jos helsingissä eivät enää jatkossa pysty kaupanmyyjät silppupätkätyöläisinä täällä keskustassa työskentelemään saatikka asumaan

väittäisin että sosiaali ja terveydenalan ammattilaisilla on vähintäänkin yhtä suuri mahdollisuus kohdata ihmiskaupan uhreja kuin on muilla viranomaisilla

aikoinaan oli hyvä järjestelmä

kyse on myös siitä miten me täällä kotimaassamme noudatamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia tai kotoista perustuslakiamme käsitellessämme ihmiskauppaa ja ihmiskaupan uhreja ja niitä toimenpiteitä joita kohdennetaan ihmiskaupan uhreille

erityisryhmistä on olemassa vielä erityisen vaikeasti asutettavia ryhmiä ja tällä hetkellä siis sekä päihde että mielenterveyskuntoutujilla on eri puolilla juuri näissä kasvukeskuksissa joihin väkeä pakkaa hirvittäviä ongelmia saada kattoa päänsä päälle

tästä syystä arvoisa puhemies ehdotan että sen lisäksi että työ ja tasa arvovaliokunta saa lausunnot laki ja hallintovaliokunnalta lausuntoa pyydettäisiin myös perustuslakivaliokunnalta sosiaali ja terveysvaliokunnalta ja ulkoasiainvaliokunnalta

lopuksi

ainut asia johon olisin toivonut raportoijalta rohkeutta koska hän vielä silloin istui täällä eduskunnassa ja edusti hallituspuoluetta viime kaudella asia josta olen nostanut pitkään vanhasen ykköselle hattua oli se että sillä oli rohkeutta tuoda seksinoston kriminalisointi lakiesityksenä tänne eduskuntaan

valitettavasti eduskunnan enemmistö laimensi tämän esityksen niin että kyseisestä laista ei ole edes sitä hyötyä mitä siitä pitäisi olla ihmiskaupan uhreille

ruotsissa on jo pitkään ollut lainsäädäntö tältä osin ja norja ja islanti ovat jo seuranneet perässä ja tietääkseni tanska on tekemässä tätä lainsäädäntöä

kyse ei ole niinkään siitä mitä täällä tapahtuu vaan siitä minkälaisen signaalin me lähetämme niihin lähettäjämaihin niille ihmiskauppiaille

ja kun he saavat käännytyspäätöksen joissain tapauksissa eurooppalaisista maista ja heidän palautettaan omiin kotimaihinsa niin heillä ei ole minkäänlaista tulevaisuutta omissa kotikylissään

sen verran rankan stigman tämä ihmiskaupan uhrina oleminen on heihin loppuelämäkseen asettanut

mielestäni on aika kummallista että puolue joka kuittaa miljoonia optioina joillekin yritysjohtajille on kertomassa suomen kansalle että ainut keino pelastaa suomi taantuman kurjuudesta on kurittaa pienipalkkaisia kunta alan naistyöntekijöitä

minkälaista viestiä te olette antamassa tällä hetkellä naisille jotka ovat riippuvaisia kuntapalveluista tai naisille joita kunnat työllistävät

toivakka pyysi faktoja

niitä kuntapalveluja tarvitsevat pienituloiset ihmiset joilla yksinkertaisesti ei ole muita vaihtoehtoja terveydenhuoltoon tai muita vaihtoehtoja koulutukseen kuin kuntapalvelut

faktaa myös on että viesti kehysriihen jälkeen hallitukselta oli että kuntien on leikattava juuri näistä kuntapalveluista leikkaamalla juuri kuntien työntekijöistä sillä mistä muusta ne palvelut muodostuvat kuin niistä työntekijöistä

kunnille sanottiin suoraan että saatte lisää rahaa jos vähennätte henkilökuntaa jos ette ota sijaisia ja pidättäydytte uusimasta määräaikaisia työsuhteita

fakta on että juuri nämä tahot ovat tähän asti taanneet sen että sillä köyhimmästä köyhimmälläkin lapsella on jonkinlaiset harrastamismahdollisuudet on edes jonkinlaiset edellytykset tasa arvoiseen tulevaisuuteen

nyt te sanotte että sillä ei ole väliä

arvoisa puhemies

zyskowicz edellä sanoi usean lähtömaan ihmisoikeustilanteesta kun on vaikkapa ihmiskaupasta kyse pitää paikkansa

zyskowiczin loppupäätelmistä sillä en ole ihan vakuuttunut siitä että suomalainen kerjäämisen kriminalisointi itse asiassa auttaisi romanien tilannetta romaniassa

tällä hetkellä olen kuitenkin antanut itseni ymmärtää että osa siitä rahasta päätyy toki varsinkin kansainvälisen rikollisuuteen mutta osa saattaa päätyä jopa romanian romaneille heidän elintasoansa parantamaan romaniassa

zyskowiczin puheenvuoro innoitti minut huomioimaan sen että itse asiassa juuri tämän keissin tämän kerjäämisen kriminalisoinnin kohdalla on nyt jo tullut esiin että romanijärjestöt eli alan parhaat asiantuntijat jos kyse on romanikerjäläisten oikeuksista tai romanian romanien oikeuksista ovat viestittäneet että he ovat jääneet vallan kuulematta tämän prosessin aikana

toivon että tämä työryhmä jonka ministeri on asettanut nyt kuitenkin tavalla tai toisella huolehtii siitä jos ei jäseniksi asti ole romanijärjestöjen edustajia otettu että ainakin jatkossa heitä hyvin kuullaan

sillä jos tämä on keissi jolla ihmiskauppaa suomessa hoidetaan olen hyvin huolissani siitä että nämä itse uhrien edustajat eivät pääsisi osallistumaan tähän keskusteluun

toivon että hänen kaltaisiaan miehiä jotka uskaltavat puhua maailman naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksista noin vahvalla ja vakuuttavalla äänellä olisi useampia tässä eduskunnassa

erityisen vaikeassa asemassa tulevat olemaan mielenterveyskuntoutujien omaiset jotka tälläkään hetkellä eivät ole saaneet edes tunnustusta omaishoitajastatuksen kautta siitä johtuen että kuntien laatimat kriteerit eivät psyykkisiä sairauksia tunnista samalla lailla kuin somaattisia sairauksia

eikö nyt olisi aika pinnistää ihan näillä viime metreillä vielä sen lupauksen eteen että me saisimme yhtenäiset kriteerit jotka tunnistaisivat somaattisten sairauksien lisäksi myös psyykkiset sairaudet koska näille omaisille on tärkeätä saada se tunnustus

eikö todellakin olisi aika miettiä että ainakin niitä miniminormeja pitäisi luoda

arvoisa puhemies

hyvät edustajatoverit

näiden neljän vuoden aikana sinivihreän hallituksen suurin ympäristöuudistus on kuivunut joukkoliikenteen määrien laskuun ja olosuhteiden heikentämiseen vesilain avaukseen kahteen lisäydinvoimalaan ja nyt ympäristöverouudistukseen jonka tarkoituksena on paikata pysyviä verotulojen menetyksiä pysyvästi ei muuttaa ihmisten kulutus tai käyttäytymistottumuksia saatikka tuotantotapoja

sari sairaanhoitaja on tänään silpputyöläinen ja sinivihreän hallituksen tuloerojen kuromispolitiikan seurauksena lasten hyvinvointierot terveyserot ja tuloerot ovat räikeästi kasvaneet viime vuosien aikana

saman tuloerojen kuromispolitiikan seurauksena perusturvalla elävien ja työssä käyvien köyhyys on lisääntynyt ja se leipä jota he tulevat nauttimaan ensi vuonna kapenee edelleen erilaisten välittömien ja välillisten verojen ja maksujen muodossa

muutama tunti sitten työministeri sinnemäki todisti täällä että hän kamppaili wallinin kanssa siitä että nuorten työpajojen rahoitusta lisättiin tähän vuoteen verrattuna

mutta on kummallista että innovaatio ja huippuyksiköt tuntuvat sijaitsevan vain pääkaupunkiseudulla tai vain miehisillä teknisillä aloilla kun muualla yliopistot kärsivät tästä innovaatiohuippuyksikkö politiikasta jopa siinä määrin että joutuvat miettimään erilaisten yksikköjensä lakkauttamista ja työntekijöidensä lomauttamista tai kainuun kaltaisissa maakunnissa jopa kokonaan toimintojen alasajoa mikä kainuun kaltaiselle maakunnalle on vähintäänkin kuolinisku koska siellä missä ei ole viriävää koulutusta ja viriäviä nuoria uudistavia opiskelijoita harvoin on myöskään tulevaisuutta sillä nuoret eivät jää sellaisille paikkakunnille missä heidän lapsensa eivät pysty kouluttautumaan

se on näkynyt siinä että erilaiset erikoistuneet sairaalat jotka ovat tuottaneet muutakin kuin pelkkää medikalisoitunutta lääketiedettä ovat vähintäänkin lakkausuhan alla tai jopa lakanneet

samaan aikaan tätä monialaista hoitoa ja hoivaa monia monia lastenhoito ja hoiva on siirretty koteihin omaisten kannettavaksi

se vaan ei näy siinä että harmaan talouden potentiaalisia tuloja pystyttäisiin lunastamaan kun poliiseilta syyttäjiltä verottajilta ja oikeuslaitoksilta sekä työvoimapiireiltä viedään voimavaroja

työttömyys on selkeä terveysriski työttömyys on selkeä köyhyysriski ja mielestäni on ennenkuulumatonta että ed

kaikkosen ja hänen kanssaan samaa mieltä olevien kannattaisi tutustua vaikkapa työter veyslaitoksen tuoreisiin tutkimuksiin jotka osoittavat että jo kolmen kuukauden yhtenäinen työttömyysjakso vaarantaa pysyvästi työterveyden ja mahdollisesti ehkäisee paluun työelämään

luoja varjelkoon meitä pitkäaikaiselta sinivihreältä koalitiolta sen verran eriarvoistavaa jälkeä vihreiden keskustan ja kokoomuksen tiimityö saa aikaan sekä kuntatasolla että valtakunnassa

pahinta on että tämä sinivihreä tahtotiimi on tehnyt avoimen eriarvoistavista ja erityisesti lapsia ja lapsiperheitä pitkään rankaisevista arvovalinnoistaan hyveen

meidän poliitikkojen on myös tutustuttava tutkimuksiin jotka perehdyttävät meitä menneisyydessä tehtyihin virheisiin

tutkimusten mukaan tuolloinen lapsista säästäminen oli ja on kalleinta ja lyhytnäköisintä elvyttämistä mitä silloinen hallitus saattoi tehdä

lapsitodellisuus tänään ei ole ruusuilla tanssimista

silti sinivihreiden vero ja tukipolitiikka tekee niin

ei nimittäin voi olla sattumaa että kokonaisverotuksen ja julkisten palveluiden omavastuun painopiste on kovaa vauhtia liukumassa siihen suuntaan että maksumiehiksi jäävät tuloihinsa suhteutettuina raskaimmin juuri pienituloiset lapsiperheet eli ne jotka jo nyt käyttävät jokikisen senttinsä syömiseen asumiseen tai palveluihin

fantastista sukupol vien välistä solidaarisuutta osoittaa sinivihreiden epäoikeudenmukainen veropolitiikka pakko nostaa kuntien perimiä kiinteistöveroja

vihermusta tiimi on arvovalinnoillaan ajanut kunnat tilanteeseen jossa leikataan kovalla kädellä lasten terveydenhuollosta päivähoidosta ruuasta ja oikeudesta oppia

tämä lyhytnäköinen leikkauspolitiikka synnyttää sellaisen laskun jonka maksajana kas kummaa ei ole sinivihreä keski ikäinen hallitus vaan pienituloisten lapsiperheitten lapset

siksi onkin kysyttävä onko lasten hyvinvoinnin uhraaminen kokoomukselle keskustalle ja vihreille ideologinen valinta vai onko kyse sinivihreiden vallanpitäjien keskuudessa niin syvästä sokeudesta nähdä tämän päivän lasten arki

tämän toivoisi kirkastuvan myös sinivihreälle hallitukselle

tämäkö on sitä onnellista lapsuutta jota sinivihreä hallitus haluaa edistää

siinä tilanteessa ei ehkä olla niin kovin talvisodan hengessä rakentamassa tulevaa suomea jos käytännössä talvisodan henkeä viljellään sillä mentaliteetilla että vain niille joilla on annetaan lisää ja ne jotka tekevät työt palkitaan lopputilillä

mielestäni vertaus kiinalaiseen arkeen on myös ontuva sen takia että kiina teettää orjatyönä ympäri maailmaa tällä hetkellä oman maansa kansalaisilla työtä

muun muassa etiopiassa tuhat vankia rakentaa ilman minkäänlaista korvausta yötä päivää sellaisissa leirimäisissä olosuhteissa joissa on hyvä kun on juomavettä etiopiaan rakennuksia ja teitä

tällaista tulevaisuuttako ed

mieto haluaisi suomalaisille työmiehille ja työnaisille

arvoisa puhemies

kannoin sitä jo ennen yliopistouudistusta ja nyt kun nämä erilaiset säädökset ja lait jotka koskevat yliopistojen tulevaisuutta ovat tulleet konkreettisesti tänne eduskuntaan olen vielä enemmän huolissani yliopistojen tulevaisuudesta

näyttää siltä että sinivihreälle hallitukselle yliopisto on lähinnä bisnes ja sivistys on siellä sivuseikka

olen täällä kuullut viime vuoden aikana monta kertaa kun yliopistolain uudistusta käytiin vakuutuksen hallituspuolelta että kaikki muutokset kompensoidaan tehdään kaikki että yliopistojen jo silloin kohtuullisen heikoilla kantimilla oleva talous ei enää heittäytyisi huonommalle tilalle